edelleenkin pitäisi ehkä enemmän olla istuntoja joissa voidaan suullisesti kuulla tilanne

herra puhemies

toinen eläkkeisiin liittyvä iso ongelma johonka ed

gustafsson kiinnitti huomiota on indeksin aiheuttama palkkojen suhteellinen heikkeneminen siihen kustannustasoon ja elämisen kalleuteen nähden mikä on olemassa

romania bulgaria ja slovakia maat joissa on merkittävä romanivähemmistö eivät aivan oikein ihmisoikeuksia ja vähemmistöoikeuksia takaa

vanhuslaki tarvitaan ja mitä tulee veteraaneihin siis sodan läpi käyneisiin ihmisiin niin on selvää että tämä haitta astekikkailu on ongelma ja se on myös häpeä

arvoisa herra puhemies

tämä ongelma että romaneja tulee suomeen ja muualle eun alueelle kerjäämään ja he ovat varmastikin ihmiskaupan kohteena myös sitä en epäile on tietysti toinen puoli tätä asiaa

kolme suurta sotilaallista kriisiä irak afganistan ja kongo ovat samalla myös ympäristökriisejä ja katastrofeja

kongosta on sanottava myös se että siellä samalla ollaan tuhoamassa yhtä kädellistä lajia eli vuoristogorilloja niiden olemassaoloa ja siinä todellakin ihmisten tappaessa toisiaan ollaan tappamassa sukupuuttoon vuoristogorilloja tai erittäin voimakkaasti tätä edistämässä

takuueläke on tietysti sulka hallituksen hattuun mutta se sulka on kyllä niin kovasti löyhytelty tässä että siitä kohta tuskin on mitään jäljellä

kieltämällä kerjääminen voitaisiin kaupunkiviihtyvyyttä olennaisesti kohentaa

mielestäni perustelu on hiukan kummallinen

kysymys on köyhyydestä

hakola voisi esittää lakialoitteen että on köyhyys kiellettävä

sen vuoksi ajatus siitä että kongossa pitäisi olla myös pohjoisten rikkaiden maiden toteuttamassa rauhanturvaamista on erityisen perusteltu

ei ole kamalan kauan aikaa siitä kun ruotsi suomessa romanilla ei ollut hengen suojaa

pari sanaa siitä

salo kummallista että kannetaan huolta myös muista kysymyksistä kuin vain ehkä taloudellisista öljystä ihmisistä

on selvää että jo diagnoosin tekeminen samalla kielelläkin on ongelmallista mutta jos ei osata kieltä se on vieläkin ongelmallisempaa

kyllä oleellista on kongon kriisissä myös se että siellä todella ollaan hävittämässä yhtä kädellistä lajia tältä planeetalta

arkkiatri risto pelkonen on viitannut siihen että kun kansainväliset pörssiyhtiöt lähtevät mukaan sairaanhoitoon terveydenhoitoon vanhustenhoivaan niin siihen liittyy eettinen ongelma koska niiden tavoite on tehdä voittoa ja niiden tavoite ei ole ensisijaisesti kuitenkaan terveyden ja sairaanhoidon palvelujen antaminen

irakissa lensivät kengätkin eivät osuneet kyllä maaliinsa mutta se kriisi on jatkuva

afganistanista

suomalaisten osallistumista entistä enemmän odotetaan myös sinne

mielestäni on niin kuin ed

sotimisesta ei kuitenkaan ei tule loppua ja afganistanin historia on aika vakuuttava tässä kysymyksessä

arvoisa herra puhemies

puhemies

ehkä yhteenvedonomaisesti voin todeta että todella ilmastonmuutos joka on suurin haasteemme ei ole kylliksi ollut hallituksen puheissa etenkään pääministerin täällä esittämässä hyvinkin tärkeässä puheenvuorossa vaikka nimenomaan pääministerit ovat niitä henkilöitä joiden pitäisi ilmastonmuutosta hallinnoida ja yhdessä neuvotella maailmanlaajuisesti näitä asioita

kestävän kehityksen näkökulmasta tällä planeetalla on toimittu erityisen huonosti ja se että meillä nykyhallitus on nostanut kestävän kehityksen voimakkaammin esille siinä on ministeri väyrynen ollut keskeisesti toimijana on hyvä asia

ilmeisesti kuulin vain sen väitteen

mutta ministeri rehula tätä nyt oikaisi hyvä näin

köyhyyden poistaminen on tietysti keskeistä

siitä huolimatta se ei muutu miksikään että se on sulka hallituksen hattuun ja sitä sulkaa on kovasti löyhytelty tässä viime kuukausien aikana

se liittyy aina myös ympäristöongelmien poistamiseen

tähän tilaan että satojen kansainvälistä tilannetta satojen miljoonien ihmisten mahdollisuutta elää omilla kotialueillaan ja ilmastopakolaisuus tulee olemaan todella kova haaste

kestävän kehityksen edistämisen tulee lähteä luonnontalouden näkökulmasta siis ekologisesta näkökulmasta ja tämä on meidän politiikkamme keskeinen osa

toiselle henkilölle tuleva lisä

täällä puhuttiin aikaisemmin kehitysyhteistyömenoista

edelleen totean että kivihiilen verotaso on liian matala

sitä kehittyvät maat odottavat ja kaikissa ilmastokokouksissa ei vain poznanissa vaan aina kaikissa muissakin poznan oli jo neljästoista sama kysymys on ollut keskeinen voivatko kehittyvät maat luottaa kehittyneiden maiden politiikkaan

yleensä vastaus on että ei voida luottaa

nyt poznaniin tuli suora viesti brysselistä ja eu maat ja niiden johto eurooppa neuvostossa hyrisivät kehräsivät tyytyväisyyttään

palveluista on todettava että tällä hetkellä pienituloiset ihmiset joustavat nimenomaan heikentyvien palvelujen kautta joita heidän on vaikea saada tai joihin heidän on pakko tyytyä

saatiin ilmaisia päästöyksiköitä keskeisille teollisuusaloille

ne ovat aivan liian vaatimattomat

monissa kunnissa surutta jätetään vanhat pienituloiset ihmiset kärsimään ja olemaan kuntatalouden pelastajia

haluaisin viitata siihen että avaruus on neliulotteinen eikä voi mitenkään tehdä mitään muuta kuin ajassa

se enemmän vaikeuttaa kuin edistää kööpenhaminan sopimuksen syntymistä

jos ne joilla on kaikkein eniten mahdollisuuksia toimia toimivat myös itsekkäästi niin se ei paljon auta silloin kun pyydetään intiaa kiinaa argentiinaa brasiliaa mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja

arvoisa puhemies

hurskaisen vaalilause vielä oliko se niin mitä ministeri pekkarisen kanssa puhuimme tässä debatissa mitä siellä brysselissä tapahtui ja miten pozanissa siihen suhtauduttiin ja miten se vaikuttaa kööpenhaminaan tähän problematiikkaan

ensinnäkin siinä muutetaan nimenomaan tuulivoiman kaavoitustilannetta sikäli että tuulivoiman rakentamiseen tuodaan erityiset säännökset niin että yleiskaavalla voidaan ohjata ja päättää rakentamisesta ei tarvitse erillistä yleiskaavaa alempaa kaavapäätöstä

tänään näyttää lukon neliovinen ryhtyy valvojia edusti laajenee ukkola esitti ministeri globaaliin sopimukseen

kuitenkin mielestäni tässä on hyvä esitys hallitukselta sikäli että pykälissä on selvästi todettu että ainoastaan silloin voidaan tällainen alue osoittaa yleiskaavasta jos on riittävästi tutkittu tämä tilanne ja todettu että tämä alue sopeutuu maisemansa ja ympäristönsä vuoksi nimenomaan tuulivoiman rakentamiselle

siihen varmasti suhtaudutaan muualla hiukan penseästi siitä huolimatta että cdmstä menee aina hiukan kehittyville maille

siis ei ole kysymys mistä tahansa alueesta vaan tämä yleiskaava vaatii myös tarkkaa selvitystä

noin tunnin ajan olemme nyt voineet seurata ministeri pekkarisen ja sosialidemokraattien ryhmäpuheenjohtajan ed

nyt kuitenkin tuodaan myös tämä kuntatason päätös lakiin ja enää ei kaikkia rantakaavapoikkeamiskysymyksiä tarvitse viedä elyyn

heinäluoman välistä keskustelua joka kyllä vaikuttaa siltä että teillä varmasti olisi tilaa samassakin hallituksessa jälleen vaikka vanhoja muistellaan mitä on kukin tehnyt siellä aikaisemmassa edellisen vaalikauden hallituksessa jossa olitte yhtä aikaa ministereinä

eli tässä on todellakin yksi aikapommi joka liikkuu koko ajan tässä yhteiskunnassa

tämä ongelma on jatkuvasti kyllä mutkistumassa

arvoisa puhemies

ainoastaan ed

moni hallituspuolueidenkin puolelta niin kuin ed

puhemies

se että hajasijoitetaan on varmasti ihan oikea linjaus silloin kun se on mielekästä silloin kun se voidaan tehdä tasapainoisesti järkevästi taloudellisesti työllisyyden kannalta hyväksyttävällä tavalla

asko seljavaara totesi aiheutettu suuri haitta lääketurvallisuudelle ja lääkevalvonnalle

anneli kiljunen käytti hyvän perusteellisen puheenvuoron aiheesta ja hän käsitteli myös sosiaali ja terveysministeriön organisaatiokysymystä ja yleensäkin hallinnon järjestämistä siis hallinnon järjestämistä

ministeriössähän ei tietysti tutkita eikä kehitetä sinänsä lääkkeitä tai lääkehuoltoa vaan lääkehuollon asettamisesta muun terveydenhoidon suhteen on kysymys

mutta asiallisesti ed

siis todella kummallista

tässä siirretään lääkelaitos käytännössä vähän toisella nimellä uusiin ympäristöihin uutta rakentamista vaatien ja niin että osa asiantuntijoista jää kelkasta

ministeri väyrynen on yleensä ollut hyvin aktiivinen kehityspolitiikassa ja siinä kestävän kehityksen edistämisessä

nyt valtiovarainvaliokunnan mietinnössä painotetaan yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja hallinnon välillä

se heikentää meidän lääkeosaamistamme ja myös ennen muuta tätä valvontaa uusien lääkkeiden markkinoille saattamista rinnakkaisvalmisteiden mukaan saamista

kuulisin mielelläni ministerin käsitystä siitä onko hallituksella valmiuksia lisätä tukea kansalaisjärjestöille myöskin niille kansalaisjärjestöille jotka toimivat kehittyvissä maissa ja sillä tavalla edistää hyvän hallinnon saamista ja myöskin ympäristö ja ekologisia kysymyksiä jotka usein ovat näiden kansalaisjärjestöjen toiminnan kentässä

huolimatta siitä että täällä jotkut todella niin kuin ehkä viran puolesta valiokunnan puheenjohtaja ja sitten ed

heikkinen ehkä kotipaikkansa näkökulmasta tätä asiaa kannattavat niin todella monet asiantuntijat muun muassa professori huupponen jonka tiedän hyväksi farmakologiksi turun yliopistolta ovat suhtautuneet tähän kriittisesti

ihmetellä täytyy miksi näin ajetaan väärällä tavalla hyvää asiaa siis hajasijoittamista hajottamalla heikentämällä ja väärin sijoittamalla

arvoisa puhemies

huolimatta siitä että tämä keskustelu on hiukan muistuttanut oscar gaalaa siinä mielessä että on niin paljon kiitelty niin minäkin kyllä vielä kiitän ministeri sarkomaata hyvästä työstä vaikka opposition puolelta kiitosta voisi vähän pitää joskus sellaisena ikään kuin muodollisena

kuitenkin mikä on tärkeä asia budjettikirjan näkökulmasta on se että yliopistojen mahdollisuus kehittää tutkimusta täällä tuli esimerkiksi esille lääketieteellinen tiedekunta jonka ministeri itsekin mainitsi on ollut ongelmallista

joudutaan lisäämään koulutusta tutkimusta mutta kuitenkaan siihen tarkoitetut määrärahat valtion toimesta eivät ole pystyneet seuraamaan vaatimuksia

kuitenkin tiede tutkimus on se ainut jolla me pitkällä tähtäimellä pääsemme eteenpäin myös se että koko ikäluokka pitää pystyä kouluttamaan

sitten yksi yksityiskohta kulttuuripuolelta

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kohtalo on ollut suomessa aika tavalla kiikun kaakun ja siihen määrärahoja ei ole kylliksi pystytty lisäämään

siihen täällä aikaisemmin ed

hemmingkin omassa puheenvuorossaan kiinnitti huomiota

se tavallaan tulee kahta kautta

se tulee opetusministeriön pääluokasta ja ympäristöministeriön pääluokassa on myös maankäyttö ja rakennuslain kautta ja rakennussuojelulain kautta mahdollisuus osoittaa rahoitusta

no nämä molemmat momentit ovat liian köykäisiä ja niihin pitäisi pystyä lisäämään rahaa jos haluamme nimittää itseämme sivistysvaltioksi

postinkanto on tärkeä suomalaisille ja toivon mukaan se säilyy edelleen niin kuin se on postilaissa myös tämä aikamäärä minkä sisällä pitää kirjeen suomessa tavoittaa kohteensa

kysyisin arvoisalta ministeriltä yleisradiosta vaikka se nyt ei ole budjettipääluokkana tai momenttina mutta nimenomaan olette vastuussa yleisradion toiminnasta

arvoisa rouva puhemies

millä tavalla näitten vuoden kaksituhattayksitoista nyt

ja kun nimenomaan olette nyt ilmoittanut hyväksyvänne tämän hallintoneuvoston lupakorotuksen niin onko se riittävä ja kuinka nopeasti todellisia yleisradion tulevaisuuden tukipäätöksiä pystytään tekemään

sitä vastoin siihen kysymykseen onko hallitus selvittänyt miten paljon ydinvoiman rakentaminen siis jos tämän hallituksen päätös toteutuu tuottaa työpaikkoja versus siis vastaan se jos energiatuotantotavaksi valitaan hajautettu kotimainen energia energiansäästö energiatehokkuus

olisi ehkä hyvä ajatella

tämä kysymys työpaikoista on sen takia tärkeä että täällä muun muassa ed

asko seljavaara kirurgian erikoislääkäri ja plastiikkakirurgian professori tivasi omassa puheenvuorossaan sitä miksi me vastustamme ydinvoimaa kun emme perustele syytä

mutta nimenomaan hallituksen esitykset perusteluiksi kahden ydinvoimalan rakentamiseksi ovat heikolla pohjalla muun muassa sen osalta että tämä päätös oleellisesti vähentäisi suomen hiilidioksidipäästöjä

sen suhteen että hallituksen sähkönkulutusennusteet ovat ylimitoitettuja epäluotettavia epäuskottavia viittaan tässä metlan käsitykseen

ja edelleenkin hallitus ikään kuin väittää että ainoastaan ja vain ydinvoimaa rakentamalla voidaan tulevaisuuden sähköntarve tyydyttää

tässä vain osa näitä

työvoiman lisäksi on tärkeä tietysti moni muukin kysymys muun muassa se millä tavalla ydinvoima asettuu kansainväliseen kehykseen

kuitenkin nämä rakennushankkeet liittyvät lähinnä kiinaan intiaan etelä koreaan hiukan eurooppaan suomen lisäksi ehkä ranska on tällainen maa mutta ei mitenkään laajemmin

pulliaisen puheenvuoro oli hyvä

oli erittäin tärkeätä tuo huomionne törkeään tekomuotoon metsästysrikoksessa

teillä on yhteydet luonnollisesti oikeusministeriin ja toivon mukaan vihreä eduskuntaryhmä voi ministerinsä kautta asiaa edistää

suomikin on kapasiteettejään kasvattanut ydinvoimaloita uusimalla mutta kysymys on nyt aivan uuden ydinvoimalatyypin rakentamisesta suomessa

täällä talossahan on ollut tästä lakialoite niin kuin edustaja hyvin tietää ja on sitä puolustanut myös allekirjoittanutkin sen ja tällä tavalla eteenpäin pitäisi tässä päästä

siis tähän liittyy tämä kansainvälinen näkökulma ja kansainväliseen näkökulmaan liittyy myöskin sitten se millä tavalla ydinvoima ydinenergia leviää maapallolla